valiokunta on lausunut jo aiemmin että joukkoliikenteen houkuttelevuutta on tulevaisuudessa lisättävä ja myös maankäyttöä on erityisesti pääkaupunkiseudulla näillä liikenteen solmukohdilla radanvarsilla kehitettävä joukkoliikennettä tukevaksi

niin kaupungeissa kuin haja asutusalueillakin julkisen liikenteen palvelut on suunniteltava laajempina kokonaisuuksina kuntarajat ylittäen ja siksi valiokunta edellyttääkin että joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja käyttöä on lisättävä voimakkaasti kehittämällä muun muassa lippujärjestelmiä palveluiden yhteensopivuutta sekä palvelutasoa ja myös liikenteen luotettavuutta on tässä yhteydessä kehitettävä

erityisesti suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukea on korotettava vastaamaan näiden alueiden huomattavia joukkoliikenteen kehittämishaasteita ja liikenteelle asetettuja ympäristötavoitteita

ehdotetun joukkoliikennelain reittiliikennelupaa koskevana pääsääntönä on että liikenteenharjoittajalle myönnetään hakemuksesta reittiliikennelupa jos hakija täyttää luvan saamisen edellytykset

säännöksen mukaan reittiliikennelupaa koskeva hakemus voidaan hylätä kokonaan tai osittain jos hakemuksen hyväksyminen vaarantaisi vakavasti luotettavien liikennepalvelujen saatavuuden tai reitin tarjonta ylittäisi selvästi määritellyn joukkoliikenteen palvelutason

eli hetkittäinen palvelutason parantaminen voi käytännössä aiheuttaa myöhemmin tuon palvelutason laskemisen tai sen lakkaamisen kokonaan

kutsujoukkoliikenteen osalta valiokunnan puheenjohtaja esitteli hyvin tämän kutsujoukkoliikenteen sisällyttämisen tähän joukkoliikennelakiin

täällä on neljä lainkohtaa jotka määrittelevät kutsujoukkoliikennetoiminnan nyt jatkossa hyvinkin täsmällisesti ja myöhemmin taksilain käsittelyn yhteydessä tämä asia voidaan vielä myös sillä puolella käsitellä

mutta tämä on mielestäni hyvä pohja ja hyvä raami sille millä tavalla kutsujoukkoliikennetoimintaa tulevaisuudessa sitten tullaan toteuttamaan

valiokunnan saaman selvityksen mukaan nykyiset seutu kaupunki ja työmatkalippusopimukset voidaan liittää kaikkien osapuolten suostumuksella siirtymäajan liikennöintisopimuksiin jos liikenteenharjoittaja pitää eriytettyä kirjanpitoa ja tuesta tehdään jälkilaskelma

valiokunta kiinnitti erityistä huomiota lipputukeen joka on keskeinen matkustajien lippujen hintoihin ja tätä kautta matkustajamääriin vaikuttava seikka

tuki vaikuttaa matkustajien määrän kautta liikenteenharjoittajien tulonmuodostukseen ja on siten keskeinen asia joukkoliikennelain uuteen järjestelmään siirtymisen kannalta

valiokunnan mielestä kuuden kuukauden määräaika uuden mallin sopimiselle on tarpeettoman lyhyt eikä anna riittävästi aikaa uusien mallien valmisteluun ja niihin siirtymisen edellyttämiin toimenpiteisiin

no yksi suurimpia syitä joukkoliikennelain valiokuntakäsittelyn pitkittymiselle oli siirtymäaikoja ja siirtymäajan liikennöintisopimuksia koskevat kohdat erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla

asiantuntijakuulemisessa tuotiin esille että siirtymä ja liikennöintisopimuksia koskevat siirtymäaikojen pituudet voivat haitata joukkoliikenteen joustavaa seudullista kehittämistä ja järjestämistä suurten kaupunkiseutujen alueella ja tästä syystä suuria kaupunkeja koskevien siirtymäaikojen pituutta tulisi lyhentää ehdotetusta

toisaalta tuotiin esille myös sitten tilaajaorganisaatioiden kautta se että riittävän pitkät siirtymäajat ovat välttämättömiä jotta liikenteenharjoittajat ja tilaajina toimivat kunnat saavat tarvittavan sopeutumisajan muun muassa uusille liikenteen ja lippusopimusten järjestämistavoille tämän toimintaympäristön lain myötä muuttuessa

valiokunnan saaman selvityksen mukaan lakiehdotuksessa on pyritty ottamaan huomioon suurten kaupunkien tarve muita alueita lyhyempiin siirtymäaikoihin siirtymäaikojen porrastamisella

ehdotettujen kompromissina syntyneiden siirtymäaikojen ja siirtymä ja liikennöintisopimusten tarkoituksena on turvata hallittu siirtyminen uuden lain soveltamiseen

selvityksen mukaan liikennöitsijät saavat riittävän sopeutumisajan joka on pääomavaltaisella alalla hyvin tärkeää ja liikenteen kehittäminen kuntien osalta on mahdollista myös siirtymäaikana sekä sitten sen siirtymäajan jälkeen

lopuksi haluan todellakin vielä kiittää valiokunnan puheenjohtajaa ja valiokunnan jäseniä siitä että tämä esitys on tuotu tänne yksimielisenä ja siltä osin voimme lähteä tätä hyvinkin merkittävää uudistusta käytännössä toteuttamaan

arvoisa puhemies

inarilaisena kansanedustajana katson velvollisuudekseni ottaa kantaa tähän hallituksen esitykseen koskien saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annettavaa lakia velvollisuudeksi kahdestakin syystä

sen takia että tietysti tuon terveiset tämän lakiesityksen tiimoilta alueelta ja toisaalta myös tuodakseni esille sen merkityksen joka tällä valtion ammatillisella oppilaitoksella on saamelaisalueelle

se on siitä asti edennyt ja kehittynyt alueen yhtenä merkittävänä koulutustoimijana ja erityisesti tietysti saamen kieleen kulttuuriin ja saamelaiselinkeinoihin liittyen

näitä valtion oppilaitoksia on karsittu aika reippaastikin yhdistelty muihin oppilaitoksiin

saamelaisalueen koulutuskeskus ja merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus

jotta valiokunnan puheenjohtaja martti korhosen puheenvuorosta ei jäisi väärää kuvaa että tämä laki mahdollistaisi kermankuorinnan on pakko vielä todeta että näinhän ei asian laita todellakaan ole

erillinen laki on ainoastaan kahdesta eli saamelaisalueen koulutuskeskuksesta ja sitten tästä tuoreesta helsingin eurooppalaisesta koulusta

tässä laissa todetaan että markkinoille tulevan postiyrityksen tulee osallistua kustannusten kattamiseen yleispalveluyritykselle

vaikka saamelaisalueen koulutuskeskusta voidaan pitää yhtenä menestystarinana ja keskeisenä tärkeänä vaikuttimena saamen kieleen ja kulttuuriin ja saamelaiselinkeinojen edistämiseen ja kehittämiseen niin tietysti yhteiskunnallinen rakennemuutos on koskettanut paitsi oppilaitosta niin ennen kaikkea tuota saamelaisaluetta missä oppilaitos toimii

eli kyllä tässä on selvästi sanottu sekä toimilupaehtojen eli markkinoille tuloon liittyvien ehtojen että rahoituksen osalta että yleispalvelun rahoitukseen markkinoille tulevan yrityksen täytyy osallistua

mikä onkaan sitten belgian lopputulema suhteessa eu komissioon jää nähtäväksi mutta esimerkiksi ruotsissa ei ole tällaisia toimilupaehtoja asetettu laisinkaan

tämä hallituksen esitys pitää sisällään toisaalta tekniset muutokset ja uudistukset tähän lakiin mikä on tietysti perusteltua

suomi toteuttaa tässä nyt oman kansallisen liikkumavaransa täysimääräisesti ja tulee vielä nämä toimilupaehdot valtioneuvoston toimesta asettamaan ja edellyttää että yritys joka tulee osallistuu myös yleispalvelun rahoittamiseen

eli tältä osin täällä esitetään sellaisia arvioita ja epäilyitä jotka eivät pidä paikkaansa

eräitä keskeisiä tavoitteita tämän lainsäädännön sisällöllisessä uudistamisessa on ollut vastaaminen niihin muutoksiin joita saamen kielen ja kulttuurin sekä elinkeinojen koulutuksessa tänä päivänä on kohdattu

tuossa aiemmin mainitsin että saamelaisväestöstä merkittävä osa asuu saamelaisalueen ulkopuolella

on hyvin tärkeää että tässä lainsäädännössä nyt huomioidaan nämä muutokset tässä yhteiskunnallisessa kehityksessä siten että opetusta tuon koulutuslaitoksen toimesta voidaan jatkossa vapaammin antaa myös saamelaisalueen ulkopuolella kun se alun perin on perustettu antamaan opetusta juuri saamelaisalueella

tähän liittyen poistuu kiintiö ja oppilaitos saa itse kielen ja kulttuurin osalta päättää määrärahojen käytöstä neuvotellen tulossopimuksesta erikseen opetusministeriön kanssa mikä mahdollistaa sitten uudella tavalla saamelaisalueen ulkopuolisen opetuksen huomioimisen

taiteen perusopetuksen osalta tähän lakiin sisältyy muutoksia joilla sitten pystytään paremmin muun muassa virtuaaliopetuksen kautta kattamaan toimintaa saamelaisalueen ulkopuolella etelä suomessa etenkin lasten ja nuorten osalta

kulttuurin ja opetuksen osalta tämä itsemääräämisoikeus tulee ja vahvistuu nyt tämän kiintiön vapautumisen johdosta

tässä hallituksen esityksessä todetaan että korkeakouluopetus on toki tärkeä osa tätä saamelaisalueen koulutuskeskuksen toimintaa mutta mahdollisuutta itsenäiseen korkeakouluopetukseen siihen liittyvää lupaa ei sitten tämä esitys sisällä ja sellaista ei saamelaisalueen koulutuskeskukselle myönnetä

on todettu että korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen ohjelmassa on linjattu että korkeakoulutuksen yksikköjä ei lisätä

arvoisa puhemies

tämä laki turvaa haja asutusalueille utsjokea myöten viisipäiväisen jakelun ja tasahintajärjestelmän

minä ymmärrän tämän linjauksen ison mittakaavan mitä se tarkoittaa mutta kun puhutaan erityisoppilaitoksesta erityisryhmästä hyvinkin pienimuotoisesta koulutuksesta niin olisin itse kyllä ollut valmis harkitsemaan vakavammin ihan sisältösyistä tämän korkeakouluopetusmahdollisuuden sisällyttämistä tähän hallituksen esitykseen

se mikä sitä voi uhata ei pakosti ole kilpailu vaan tämä tietoyhteiskuntakehitys digitalisoituminen ja sähköisen asioinnin lisääntyminen

toki on olemassa yhteistyövelvoite ja mahdollisuus verkostoitua niin kuin nyt on tehtykin yliopistojen muun muassa lapin yliopiston oulun yliopiston ja rovaniemen ammattikorkeakoulun kanssa niin se on se on

no tässä postilaissa varaudutaan myös tilanteeseen niin että postin kulkunopeutta viivästytetään yhden yön yli kirjeestä kahden yön yli toimitettavaksi joka on myös vastaus siihen että pystytään postin logistiikkaa jakelutoiminnan tehostamista ja kustannusten hillintää tekemään

mutta asema jossa korkea asteen koulutusta saataisiin toteuttaa itsenäisemmin ja omaehtoisemmin voisi olla perusteltu tämän koulutuskeskuksen kannalta ja saamelaisten omasta lähtökohdasta käsin

minun mielestäni se on looginen asia ja hyväksyttävä heikennys tämän lain myötä jotta voidaan turvata kustannustehokkaat palvelut myös haja asutusalueilla

siksi toivoisin että tämän lakiesityksen valiokuntakäsittelyssä vielä perehdyttäisiin tähän mahdollisuuteen antaa saamelaisalueen koulutuskeskukselle lupa korkeakoulutuksen järjestämiseen tarkkaan rajatusti ja määritellysti

sitä kautta voitaisiin myös korkeakoulutuksen kautta lisätä saamen kielen ja kulttuurin selviytymismahdollisuutta tulevaisuudessa sekä tarjota myös sitä kautta työpaikkoja alueen korkeakoulutetuille henkilöille

ylivoimaisesti suurimman huomion tämän pääluokan asioista sai kuitenkin ennakolta metsäntutkimuslaitoksen ja metsähallituksen määrärahojen vähennysesitys joka uhkasi molempien toimipisteverkoston ja henkilöstön tulevaisuutta

voidaan tietysti surkutella sitä että paitsi yhteiskunnallinen rakennemuutos on tuonut väkeä pohjoisesta etelään niin myös saamelaisalueelta on väkeä muuttanut pois ja sitä tietysti voidaan jäädä valittelemaan

mutta toinen tie on se että tartutaan tähän haasteeseen muun muassa nykyteknologian kautta niin että aiemmin mainitun netti tvn avulla virtuaaliopetus virtuaalikoulutus ja yhteydenpito tätä kautta saamelaisalueen ja sen ulkopuolisen alueen välillä saadaan syntymään

ahma täydentää kokonaispetokantaa ja vaikeuttaa järkevän porokannan rakenteen ylläpitoa koska sen saaliiksi päätyy talvisin paljon aikuisia vaatimia

pulliainen viittasi on omalta osaltaan panostanut merkittävästi saamen kielen ja kulttuurin edistämiseen ja siitä yhtiölle kiitos ja se aikoo panostaa myös jatkossa on hyvin kiinnostunut asiasta

toivottavaa on että uuden riistavahinkolain soveltaminen saisi nopeasti vakiintuneen muodon jossa petovahingot maksetaan vahingonkärsijöille täysimääräisinä ja korvausmenettelyä myös nopeutetaan nykyisestä

hiljattain yleisradion hallitus kävi vierailulla muutama viikko sitten alueella tutustumassa asioihin

mikäli yhteiskunta sallii petovahinkojen syntymisen jollekin elinkeinolle on aivan selvää että niistä maksetaan vahingonkorvaukset kohtuullisessa ajassa ja maksetaan myös täysimääräisinä

eli sillä tavalla valtio ja valtion omistuksessa olevat yhtiöt kyllä osaltaan tekevät työtä tämän

kumiseosta ylsivät tai osia löytyy täysin

hemmiläkin kuuntelee niin saa sitten katsoa sieltä kun kyselee mistä löytyy

iskussa paljastui kuusi metsästysrikosta sekä yksi epäilty eläinsuojelurikos

yksi vakavasti harkittava mahdollisuus salametsästyksen hillitsemiseksi olisi esimerkiksi kolmen viikon ajan keväällä tapahtuva kontrolloitu kiintiöity ja valvonnanalainen karhun kevätpyynti

seurujärvellä tai jossain mietintötekstissä vain olisi ohimennen niistä mainittu

päivä tammikuuta sallassa järjestettävässä petofoorumissa jonne on saapumassa ministeri anttila itse sekä petoasioista vastaavia virkamiehiä

tältä ensimmäiseltä petofoorumilta odotetaan reippaita uusia avauksia suomen petopolitiikan linjaamiseksi

täytyy todeta että nämä eri osapuolet ovat tietysti ministeriö joka on vetänyt neuvotteluja sitten on ollut tilaajaorganisaatiot kunnat ja kuntayhtymät muun muassa tuottajaorganisaatiot eli liikennöitsijät jotka ovat näitä neuvotteluja pitkin matkaa tästä kansallisesta lainsäädännöstä ja soveltamisesta palvelusopimusasetuksen osalta käyneet

rönnin mainitsemasta kansallisesta intressistä totean että se löytyi kyllä aika myöhään tässä tämän lain osalta

nimittäin kansallinen harkintavalta lopulta sitten laukaisi tilanteen ja nämä siirtymäajat ja siirtymäajan sopimukset saatiin aikaan

vasta tämä viime vaiheessa alkukesästä käyttöön otettu kansallinen harkintavalta mahdollisti tämän hallitun muutoksen joka tarvitaan tässä asiassa

mutta kyllä täytyy sanoa että aika lailla loppumetreille meni että se kansallinen intressi sitten löytyi

hallituspuolue kokoomuksen ed

hemmilä voi kysyä tämän lainsäädännön tarkkarajaisuudesta ja selkeydestä tai sen puutteesta oman puolueensa esittävältä

tämä ylittää toisen käsittelyn eduskunta hyväksyy alkukehitykseensä vielä kerro pustan sisällön mietinnön

uskonto ja valiokunnan ehdotukseen vankiloitten lisääntyvän oikeutuksen hakemisesta ollaan kieltäisi menninkäiset kaduntallata vastuuministeriltä tarkemmin

se kertoo siitä että tietysti jokaisessa ammattikunnassa jos hoidat asiat mallikkaasti ja maltillisesti niin sinä kyllä pärjäät

rönni sanoi saattaa näitä riskikeskittymiä olla myös siellä ratin takana jotka toistuvasti keräävät näitä rikkomuksia itselleen ja siitä sitten palautetta annetaan

sotilasvammalain kuuspykälän muuttamisesta ykn edustaja seurujärvi arvoisa herra puhemies

mutta tästä virhepistejärjestelmästä totean että oli sitten yhden tai kahden pisteen virheeksi luettu vaikkapa joku lievä rikkomus niin sekin on nykyistä rikesakkojärjestelmää kohtuullisempi koska kolmella rikesakolla seuraamus lankeaa ja tässä tapauksessa jos on kahdeksan pisteen järjestelmä niin noita kaksia pisteitä pitää kertyä neljä kertaa yhden pisteen rikkeen osalta tietysti vielä enemmän

eli siinä mielessä voidaan todeta että tämä virhepistejärjestelmä kun se tehdään ja toteutetaan oikein ja arvioidaan nämä virheet ja rikkeet sen mukaisesti että ne ovat todellakin kohtuullisia se vastaisi tähän vaatimukseen mitä eduskuntakin on esittänyt että on selvempi kohtuullisempi järjestelmä nykyiseen verrattuna

kaltiokummun ajatusta siitä että olisi laaja yli hallintorajojen menevä valmistelutyö nyt ei tämän vaalikauden aikana enää ehditä toteuttaa niin tämän ajatuksen vastaavasta tulevalla vaalikaudella pitää joka tapauksessa juuri olla pohjana jossa nimenomaan hallinnonalojen yli tätä asiaa pohdittaisiin ja tehtäisiin uusi hyvä järjestelmä joka sitten vastaisi näihin eduskunnankin toiveisiin

vaikka kunnille maksetaan täysi korvaus niiden järjestämistä palveluista palveluja ei valitettavasti kaikkialla saa tarpeeksi

martti korhosen kanssa sama puheenkirjoittaja mutta varsin monet asiat mitä valiokunnan puheenjohtaja toi omassa puheenvuorossaan esiin voin jakaa

toteaisin ihan aluksi että liikennepoliittinen selonteko joka ensimmäisenä nyt tehtiin tämän vaalikauden alussa on ensiarvoisen hyvä ja onnistunut asiakirja

korvattavuuden edellytyksenä olevan rajan laskemista koskevat uudistukset ovat kuitenkin taloudellisesti niin mittavia että näitä uudistuksia on tarkoitus jatkossakin toteuttaa vaiheittain

sen sijaan täällä keskustelussa paljon esiin nostettu perusväylänpito on iso kysymys jossa ei ole tälläkään vaalikaudella onnistuttu ei myöskään edellisillä ja painetta täytyy pistää sen eteen että tulevalla vaalikaudella sitten perusväylänpito olisi painopisteenä ja sitä painopistettä todellakin siihen suuntaan heti alettaisiin siirtää

veteraanien haavoittumiset ja vammautumiset tulevat luonnollisesti vanhenemisen myötä muodostamaan yhä suuremman ongelman henkilöille kun veteraanien yleinen terveydentila samalla heikkenee

se on toki pieni raha kokonaisuudessa mutta sillekin rahalle on käyttöä ja ottajansa eri puolilla suomea aina lappia myöten

myös joukkoliikenteen määrärahojen osalta täällä on esitetty se huoli ja kritiikki joka niihin kohdistuu ja olen siitä ihan samaa mieltä

hallitusohjelman tavoitteena on huolehtia koko veteraanisukupolven hyvinvoinnista

hallitus lupaa kehittää veteraanien ja sotainvalidien sosiaaliturvaa ja palveluja erityisesti riittäviä kotipalveluja ja nykyistä yksilöllisempää kuntoutusta

kunnioitettu rouva puhemies

nimittäin pitää yrittää puhua niistä asioista joista parhaiten tietää ja olen koettanut keskittyä lohiin ja poroihin

pakkasen puhe oli erinomainen ja on hyvä että täällä kannetaan kutuista huolta ja pidetään näitä kuttupuheenvuoroja vuodesta toiseen

tämän pääluokan

ratayhteys joka kehittämisen osalta päättyisi ouluun tieyhteys joka päättyisi rovaniemelle ei toki voi olla missään suhteessa niihin tulevaisuuden näkymiin mitä muun muassa pohjoisen osalta meillä on

ja siirtää

kok kolmekymmentäkolme

voimassa olevan lainsäädännön mukaan sotilasvammalain mukaisiin korvauksiin oikeutettu henkilö voi sen mukaan kuin asetuksella säädetään jakaa kuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa

siksi yksikantaan voidaan todeta että tämä suunnitelma ei koskaan tule olemaan päätöksenteon pohjana

aloitteessa esitetään että edellä mainitun kuntoutusjakson voi sotilasvammalain mukaisiin korvauksiin oikeutettu henkilö jakaa myös avopuolisonsa kanssa

kaltiokummun ajatus seminaarista jopa tämän vaalikauden lopulla on kannatettava

olen vain tottunut siihen että hieman loivaliikkeisemmin tässä näitä seminaareja kuitenkin tahtoo toteutukseen mennä ja siksi lavensin että mahdollisesti tulevalla vaalikaudella koska tulevan vaalikauden asiana tämä asia asiallisesti sitten pitää huomioon ottaa

erityisesti meillä lapissa jossa laitoshoitopaikat sijaitsevat usein jopa satojen kilometrien päässä veteraanin asuinpaikasta on tärkeää että heikkokuntoisten rintamaveteraanien ei tarvitse lähteä pitkien matkojen taakse yksin vaan he saavat ottaa puolisonsa mukaan kuntoutukseen

mutta on aivan selvää että tämän järjestelmän muutoksen aikaansaaminen on käytännössä hallitusohjelmaan kirjattava asia koska tätä asiaa eduskunnan tahtotila huomioiden on yritetty jo useamman kerran edistää

onkin todettu että toisen henkilön apua päivittäin tarvitsevien veteraanien kuntoutuksen tehokkuutta voi merkittävästi edistää kuntoutus johon myös puoliso osallistuu

siinä mielessä toivottavasti sitten kaikki eri puolueista puheenvuoroja käyttäneet jotka ovat täällä vaikuttamassa asiaan omissa puolueissaan nostavat tämän asian esille tämän kevään eduskuntavaalien jälkeen jolloin tämä ohjelmakysymyksenä tulisi myös sitten hallitusohjelma asiaksi mutta ilman muut

täällä pohdittiin sitä että bussiliikenne taksiliikenne ja kutsujoukkoliikenne on saatu samaan pakettiin ja vielä yksimielisellä valiokunnan käsittelyllä

laissa rintamaveteraanien kuntoutuksesta ei kuitenkaan oteta huomioon elämäntilannetta jossa ihmiset saattavat kypsemmälläkin iällä aloittaa uuden parisuhteen ja elää avoliitossa yhteistaloudessa menemättä naimisiin

siellä oli tällainen erityinen intressi että tämän hallitun muutoksen saavuttamiseksi täytyy siirtyä ainakin osittaisesta monopolistisesta järjestelmästä kohti kilpailunvapautta

yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelya eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen muuta kannatan ed